itse uskon että me tästäkin talouden kriisistä yhdessä selviämme ja olen tyytyväinen siihen että vastuunkantoon ja talouden tasapainottamiseen on löytynyt tekijöitä vaikka se itse asiassa koskettaa suomalaisista ihan jokaista niin lapsiperheitä kuin yksin eläviä kuin ikäihmisiä kuin sairaita kuin terveitäkin

tasapaino tarkoittaa sitä että menot ja tulot ovat tasapainossa eli niin paljon kun tuloja on niin sen verran käytetään

jokainen on nyt valitettavasti näissä talkoissa mukana

tulevatko he esittämään joitain toimenpiteitä sen eteen että enää ensi vuonna emme joutuisi ottamaan näin paljon velkaa kuin nyt ja mitä tapahtuu siitä eteenpäin

meidän tavoitteemme on se että suomen velkaantuminen käännetään lasku uralle ja pystymme näin turvaamaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudessakin

voitteko arvoisa opetusministeri tässä salissa nyt kertoa millä tavalla tuo jo hyvin pitkälle viime kaudella valmisteltu varhaiskasvatuslaki saadaan arkeen ja käytäntöön

olen edustaja savolan kanssa samaa mieltä siitä että paikkoja pitää olla riittävästi mutta sen mukaan minkä verran milläkin alueella on nuoria

sitä kyllä odotetaan kovasti ja tuntuu siltä että tässä hallinnon siirrossakin joka nyt sentään toivottavasti on tulossa vuodenvaihteessa resursoinneissa olisi vielä toivomisen varaa

eli itse koen niin että kun jollain alueella nuoret ikäryhmät vähenevät niin silloin on syytä olla myös rohkeutta siirtää niitä tyhjiä pulpetteja eli opiskelupaikkoja jotka jäävät ilman opiskelijaa sinne missä on jonoa päästä opiskelemaan

viittasin siihen että esimerkiksi ammattikoulussa meillä on alueita joilla ei jokaista aloituspaikkaa kohden ole kuin puolikas opiskelija

ja sitten meillä on alueita joilla jokaista opiskelupaikkaa kohden on puolitoista ja päijät hämeessä jopa lähes kaksi hakijaa ammattikoulussa tietyillä linjoilla

arvoisa puhemies

kiitos vastauspuheenvuorosta

täällä tulee merkittäviä suuria hankkeita jotka saadaan liikkeelle ja niillä on nimenomaan tällaisessa taloudellisessa tilanteessa myös elvyttävä vaikutus ja tietysti on tärkeää että pidämme maamme liikenneyhteyksistä huolta

he puhuvat keskittämisestä sanelupolitiikasta

tämän uudistuksen tavoite on nimenomaan turvata koulut päiväkodit vanhustenpalvelut eli lähipalvelut meille kaikille suomalaisille ja vahvistaa myös lähidemokratiaa ja tuoda se päätöksenteko takaisin kuntayhtymistä valtuustoihin

tiedän että meillä hämeessä tietyllä alueella ollaan tällä hetkellä erityisen tyytyväisiä toisella alueella ollaan viime vuoden päätöksistä tyytyväisiä ja päijät hämeen alueella ollaan tyytymättömiä tähän tehtyyn kokonaispakettiin

arvoisa puhemies

nythän työ etenee niin että työryhmä tekee esityksensä tuo siihen perustelunsa ja sen jälkeen tulee laaja kuulemiskierros jossa kaikki kunnat pääsevät kertomaan oman mielipiteensä

tällaisia esimerkkejä meillä on useita ja on hyvä että me mahdollistamme myös kansainvälisen opiskelumahdollisuuden suomalaisille tämäntyyppisissä tilanteissa joissa nyt kela on evännyt tuon opintotukioikeuden

mutta itse hämäläisenä kansanedustajana olen aina edustanut sitä ajattelua että jos me pystymme myös hämeessä niin lounais hämeessä kanta hämeessä kuin päijät hämeessäkin puhaltamaan yhteen hiileen kansanedustajien kesken niin silloin saamme tuloksia aikaan

kun puhutaan opintotukilain muuttamisesta niin meillä olisi kyllä suomessa tervetullut isompikin uudistustyö opintotukeen

sen pitäisi olla huomattavasti kannustavampi kannustavampi opiskeluun ja valmistumiseen mutta myös sellainen että se mahdollistaisi paremmin elämisen eli antaisi mahdollisuuden täysipäiväiseen opiskeluun

yksi varsin kannatettava ja järkevä vaihtoehto olisi se että luopuisimme kokonaan opintotuen vapaan tulon rajoista ja katsoisimme ainoastaan sitä että jos opinnot etenevät suunnitellulla tavalla niin silloin opiskelija on oikeutettu tuohon opintotukeen ja on toissijaista sitten se jos hän vielä sen päälle tekee työtä eli haluaa hakea esimerkiksi työkokemusta opiskelun rinnalla

määrätietoisesti olemme tehneet työtä niin hämäläiset kansanedustajat yhdessä kuin myös hämeen liitto alueen kunnat sen eteen että tuon pääradan välityskykyä pystyttäisiin parantamaan

se ei viime hallituskaudella edennyt mutta nyt se etenee ja siitä täytyy olla tyytyväinen niin hämeessä kuin koko suomessa

se on itse asiassa liikennehanke joka tulee parantamaan koko suomen kilpailukykyä

miksi me siitä rankaisisimme

nuoret opiskelijat ovat itse asiassa suomessa tällä hetkellä ainoa ryhmä jota rangaistaan ahkeruudesta ja työnteosta ja minun mielestäni sekään ei kuulu tähän päivään

myös tietysti hämeeseen tuleva riihimäen kolmioraide on oleellinen osa

sekin vaikka se on nimetty kaupungin mukaan palvelee kuljetusliikennettä laajasti pohjois ja itä länsi suuntaisestikin

mutta pidän sitä toki itsekin harmillisena että emme esimerkiksi hämeen hankkeista pystyneet lahden eteläistä kehätietä saamaan vielä tähän kokonaispakettiin mukaan

mutta itse olen senkin tiehankkeen puolesta puhunut ja ollut useissa tilaisuuksissakin mukana ja olen valmis jatkamaan sitä työtä tulevaisuudessakin

muutama sana vielä jäi tuossa edellisessä puheenvuorossa opiskelijoiden asioista läpikäymättä ja jäin silloin opintotukeen

arvonlisäveron alarajoja pitää pohtia vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa tasaisesti ensimmäisen työntekijän palkkaamista tulee helpottaa ja joustoja pitää löytyä silloin kun niitä puolin ja toisin tarvitaan

palaan siihen nyt

pidän erittäin myönteisenä sitä että tämä jyrki kataisen hallitus päätti sitoa opintotuen indeksiin

kiitosta annan tästä budjetista paikalla olevalle valtiovarainministeri rinteelle joukkoineen siitä että tässä rohkeasti tehdään suuria kauan odotettuja investointeja joilla on työllisyysvaikutusta

myös se että nyt tässä kehyspäätöksessä päätettiin toteuttaa opintotuen rakenteellinen uudistaminen ja se tehdään nyt kustannusneutraalisti tässä taloustilanteessa

riihimäen aseman remontti kolmioraide joka helpottaa liikennöintiä pohjoisesta itään on toteutuksessa nyt kuten myös herajoen teollisuusalueen risteysratkaisu joka erityisesti tulee helpottamaan ensimmäisenä valion toimintaa

arvoisa puhemies

mutta sitten kun tulevaisuudessa toivottavasti jossain vaiheessa meillä on varaa niin varmasti on myös tasokorotuksia syytä pohtia niin että voimme taata jatkossa täysipäiväisen opiskelun myös opintotuen avulla

pidän myönteisenä myös sitä että peruskoulun tuntijakouudistus tulee nyt etenemään vaikka en tätä esitettyä mallia kokonaisuutena näekään sellaiseksi mitä suomalainen peruskoulu nyt ansaitsisi

jokainen määrittää itse oman vihreytensä tason mutta me kannatamme yhtä suuria päästövähennyksiä kuin vihreät

tämä asia nousi esille myös kyselytunnilla ja silloin ministeri hyssälä väisteli kysymystä ja tuota hallitusohjelmakirjausta vanhemmuuden kustannusten tasapuolisemmasta jakamisesta

meidän pitää toteuttaa kielivalikoiman toteutus ja rahoitus jollain muulla tavalla kuin nyt esitetyllä hankerahoituksella

kannatamme saman verran uusiutuvaa energiaa kuin vihreät mutta poikkeuksena heihin kannatamme myös vesivoimaa sekä hiilivoiman ja venäläisen ydinvoiman korvaamista kotimaisella

voisitteko te ministeri pekkarinen ryhtyä nyt myös naisvaltaisten alojen puolestapuhujaksi ja hoitaa tämän asian kuntoon niin että myös yksinyrittäjät naiset uskaltaisivat palkata naisia aloille ja yrityksiin töihin ja näin aidosti lisätä tuota työllisyyttä

se on jatkunut kokoomuksen ollessa hallituksessa sosialidemokraattien vasemmistoliiton ja kaikkien puolueiden ollessa hallituksessa paitsi tietysti perussuomalaisten jotka eivät hallitukseen uskaltaneet lähteä

arvoisa puhemies

aivan lopuksi vielä urheilusta

yksi sellainen asia joka tulee tulevaisuudessa saamaan lisää rahaa on suomalainen kulttuuri ja urheilu jota suomessa rahoitetaan vahvasti veikkausvoittovaroin

tähän pitää löytyä yhteistä tahtoa että ne tiet laitetaan kuntoon omana hankkeenaan valtion pienemmät tiehankkeet ja se vie jonkin aikaa

annoimme myös sitoumuksen jonka mukaan olemme eussa valmiita suurempiinkin päästövähennyksiin jos muut maat lähtevät mukaan merkittäviin päästöjen vähennystalkoisiin

pidän myös myönteisenä sitä että olympiastadion on nostettu nyt omaksi hankkeeksi yhteiseksi kärkihankkeeksi ja myös sitä että samaan aikaan kun panostamme liikunnassa ja urheilussa merkittävästi rahaa lisää kuntoliikuntaan ja massaliikuntaan niin olemme myös luoneet viime kaudelta lähtien huippu urheilun uudistustyön jonka tavoitteena on se että suomalaiset voisivat tulevaisuudessakin menestyä urheilussa

on totta että kehitysyhteistyöleikkaukset ovat kovia ja pitää kohdentaa rahoja sellaisiin kohteisiin missä niillä saadaan nyt mahdollisimman paljon hyvää aikaan

minä en suomalaisessa ruuantuotannossa ja maataloudessa näkisi mielellään sellaista vastakkainasettelua että toimimme euroopan unionia kohtaan oppositiohallitus rintamana vaan itse toivon niin että suomalaiset tekevät vankasti työtä sen eteen että suomalainen ruoka turvataan pöydässä

nyt onkin aika siirtyä tekoihin

kansainväliset kriisit ovat jatkuneet poikkeuksellisen pitkään tällä kertaa sellaiset jotka koskettavat myös meitä suomalaisia

toivon että tähän vastuulliseen linjaan saamme mukaan myös muut puolueet

arvoisa puhemies

ukrainassa venäjän laittomat toimet ovat jatkuneet ja syyriassa daesh järjestö terrorisoi tavallisia ihmisiä

tämän lisäksi puolustusvoimat tarvitsevat vielä varmistuksen ilmavoimien merivoimien ja myös maavoimien suurempien kalustohankintojen toteutuksesta ensi ja sitä seuraavina vaalikausina

se on erittäin merkittävä asia myös siitä näkökulmasta että me saamme innostettua nuoria lapsia ja itse kutakin liikkumaan aktiivisesti

meitä energian käyttäjiä tämä muutos koskettaa ihan jokaista ja me jokainen teemme itse ja jokainen yritys tekee itse energian käytön ja säästämisen valinnat

kasvu ura talous pitää saada kuntoon ja se pitää tehdä minun mielestäni yhdessä ei riidellen jollainen kuva tämän päivän keskustelusta osittain on syntynyt

meillä ei ole terroristijärjestöön kuulumista kriminalisoitu eikä toisaalta tiedustelulainsäädäntökään ole muiden maiden tasolla

toki yhteiskuntatakuu koulutustakuu ja monet muut asiat tässä jäävät läpikäymättä mutta täytyy sanoa että vaikeassa paikassa tämä hallitus pystyy tekemään hyvää politiikkaa

ei syytellen vaan vastuuta yhdessä yli puoluerajojen kantaen

jos edustaja savola on seurannut maatalouspolitiikkaa vaikkapa edellisen hallituksen aikana niin tuntuu siinä mielessä erikoiselta että minkä takia suomalainen sikatalous on tällä hetkellä huonommassa tilanteessa kuin koskaan ennen ja ministeri on kuitenkin itse ollut kyseisellä alalla pitkään elämäntyötä tehnyt henkilö

kaikki toimenpiteet viedään seuraavien tulevien kuukausien aikana lain tasolle seuraavien läheltä seuraavien tulevien kuukausien aikana ja näin siirrymme siis juhlapuheista ja julkilausumista sitoviin päätöksiin

mutta minä myös tunnustan sen että tehtävä ei ole niin helppo kuin savola antaa ymmärtää että voitaisiin hoitaa tuosta vain maatalous kuntoon ja ruuantuotanto vankalle pohjalle mutta tämä hallitus tekee työtä sen eteen

arvoisa herra puhemies

aika pienelle huomiolle tässä keskustelussa kun lapsista on keskusteltu on jäänyt se että kahdeksan vuotta olemme pian eläneet näiden lasten velaksi

itse asiassa näyttää siltä että suomen velka tulee tuplaantumaan tämän vaikean taloustilanteen aikana ja nämä lapset joista me täällä nyt huolta kannamme ovat niitä jotka aikanaan joutuvat siitäkin velkataakasta isoimman osan kantamaan

tässä tärkeässä roolissa on merkittävät lisäpanostukset uusiutuvaan energiaan mutta myös ydinvoiman käyttö ja myös energiatehokkuuteen panostaminen

arvoisa puhemies

tulevat tvon ja fennovoiman laitokset tulevat tuottamaan sähköä omakustannushintaan muun muassa elinkeinoelämän tarpeisiin mikä vahvistaa merkittävästi teollisuuden toimintaedellytyksiä maassamme

turvallinen koulutie ja yleensäkin pyörätiet ovat sellainen kokonaisuus jota kannattaisi tässä maassa vaalia aivan toisella tavalla kuin mitä nyt olemme pystyneet tekemään

pidän myönteisenä sitä ja koen itseni lähemmäksi tätä nykyhallitusta kuin edellistä sen takia että tämä hallitus ei esitä lapsilisiin suoranaisia leikkauksia vaan tyytyy siihen että tästä indeksisidonnaisuudesta luovutaan

en muista kuinka monta vuotta siihen menee oliko se kaksisataa vuotta kun puhuttiin että kolmesataa vuotta korjaa edustaja kiljunen menee siihen jos tällä tahdilla rakentaisimme ne pyörätiet joita nyt on suunnitteilla

olisin toki lisäämässä jotakin

toivon että valiokunnassa myös keskusteltaisiin siitä nythän tässä tehdään toimenpiteitä jotka vahvistavat opettajan oikeutta koulurauhan ja työjärjestyksen työrauhan ylläpitämiseksi että valiokunnassa pohdittaisiin myös siitä että millä tavalla ohjaajien kouluohjaajien taikka koulunkäyntiavustajien keinoja mahdollisuuksia olla osana tässä työssä voitaisiin vahvistaa

merkittävimmät toimenpiteet tässä ovat suuret lisäpanostukset metsähakkeeseen liikenteen biopolttoaineisiin lämpöpumppuihin tuulivoimaan

ihmettelen sitä että esimerkiksi vastalauseessa todetaan että tämä heikentää lapsiperheiden toimeentuloa ja siten vaarantaa lasten oikeuksien toteutumisen kun toisaalta täällä todetaan että jos tämä indeksi olisi nyt pidetty voimassa niin lapsilisät ensi vuonna pienenisivät

ja kun tekisimme kuntiin turvallisia kouluteitä pyöräteiden avulla niin koulukuljetusten määrä vähenisi merkittävästi ja silloin pystyisivät lapset kulkemaan tuon koulutien

näillä päätöksillä tällä suurella kokonaispaketilla josta tänään vain käsittelemme osaa otamme vahvan ensi askeleen kohti vähähiilistä ja hiilineutraalia suomea

yhdistävä tekijä tässä kokonaisuudessa on siis päästöjen vähentäminen omavaraisuuden lisääminen talouskasvun vahvistaminen ja työllisyysedellytysten turvaaminen niin kuin tuossa puheeni alussa totesin jyrki kataisen sanoin viime vuoden lopulta

koulunkäyntiavustajilta ohjaajilta jotka ovat tätä keskustelua seuranneet on tämänkin illan aikana tullut palautetta jotka ovat tätä keskustelua seuranneet että he ovat tärkeä osa koulun arkea

myös suojatien statuksesta on paljon puhuttu turvallisen koulutien kohdalla ja toivon että suojatie tulevaisuudessa olisi jälleen nimensä mukainen

arvoisa puhemies

edustaja kiljunen kysyi tästä kolmen päivän koulukarenssista joka ei siis ole erottaminen koulusta vaan oaj puhuu koulukarenssista

kaikki päätökset ovat aina muutettavissa ja varmasti siinä vaiheessa kun velaksi eläminen lastemme piikkiin päättyy voimme näihinkin asioihin palata

tämä hanke on ollut sellainen jota olemme siis hämäläisten kansanedustajien toimesta pitäneet esillä jo pitkään ja myös täällä eduskunnan salissakin olemme useita kertoja siitä puhuneet

olen vakuuttunut siitä että terve ja vahva valtiontalous on lopulta meidän lapsiemmekin etu

eli suomen opettajien ammattijärjestö kuten myös suomen rehtorit ovat saman esityksen kannalla kuten myös vanhempainliitto

myös jokaisessa kodissa on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä säästöjä omilla arjen valinnoilla ympäristöfiksuilla teoilla

en tiedä onko omalla puolueellani nyt mitään virallista kokoomuksen kantaa siihen mutta meillä aika moni on sitä mieltä että oajssa suomen rehtoreilla ja vanhempainliitossa on koulun arjesta sellaista tietoa jota pitäisi myös tässä salissa kuulla

mutta myös ne aivan pienet ratkaisut esimerkiksi kodin huonelämpötilan laskeminen asteella ovat sellaisia ratkaisuja joilla me jokainen voimme olla tulevaisuudessa ympäristöfiksuja

aivan lyhyesti haluan ottaa esille tuon maaseudun joka minulle on läheistä

tässä tietysti isoimmat paineet ovat luonnollisesti näillä vahvasti kasvavilla alueilla kuten pääkaupunkiseudulla ja muilla kaupunkiseuduilla mutta kohtuuhintaisessa asumisessa on myös omia vaivoja maaseututyyppisessä asumisessa

niin kuin totesin tuossa myös eduskunnan puhemies eero heinäluoma on antanut tukensa tälle kolmen päivän koulukarenssille ja se toimisi viimesijaisena keinona puuttua niihin suurempiin ongelmiin

toivon että tässä maassa tulevaisuudessakin myös maaseudulla on mahdollista asua

nimenomaan en usko siihen niin kuin edustaja kiljunen toi esille että se tapahtuisi yhtäkkiä tänään aamulla että nyt joku laitetaan koulukarenssiin kolmeksi päiväksi

hieman huolestuneena seurailin sitä keskustelua jota käytiin muun muassa uudenmaan rakentamisen ohjaamisesta vahvemmin taajamiin

kyllä minä pidän arvokkaana sitä että tässä maassa tulevaisuudessakin ylläpidetään eläviä kyliä ja niissä erinomaisena keinona ovat myös kyläkaavat

minun mielestäni oaj on varsin hyvin omissa kannanotoissaan tämän lakipaketin julkistamisen jälkeen tuonut esille mitä se tarkoittaisi